tietoa puolueiden perustoiminnasta ja vaalikampanjarahoituksesta ja toisaalta samoin korruption ehkäisystä saadaan paremmin epäasiallisia keinoja pystytään torjumaan sikäli kuin niitä ylipäätänsä suomessa kovin paljon on ollutkaan mutta nyt nykyisellä avoimuudella pystytään torjumaan niitä paremmin

onnettomuustutkinnan alkuvaiheessa huomattiin että myyrmannin tilanteessakin olisi tarvittu mutta jokelassa varsinkin oikeuksia tutkia myös yksityistä viestinkulkua sekä sosiaali ja terveys ja koulupuolen yksityisiä tietoja tietosuojalain takaa

siksi on tärkeätä että tarkastusvaliokunta on päätynyt samaan havaintoon kuin samaan aikaan toisaalla parlamentaarinen työryhmä sisäisestä turvallisuudesta joka on katsonut että näiden resurssien jotka tällä vaalikaudella on allokoitu harmaan talouden torjuntaan täytyisi olla pysyviä eikä vain yhteen vaalikauteen sidottuja

seuraavassa aika lyhyessä esittelyssä jotta aikaa jää tänään vielä debatille käyn läpi tärkeimmät havainnot ja jatkamme asian käsittelyä ensi viikolla

ja muita puheenvuoroja ja nyt muissakin pohjoismaissa tapahtuu

lopuksi vielä kiinnittäisin edustajien huomiota siihen että perustuslakivaliokunta yksimielisesti päätyi poistamaan hallituksen esityksestä jatkovalmisteluun ja hiukan evästi mahdollisia toisiakin vaihtoehtoja vielä hiukan ehkä keskeneräiseksi jääneen ajatuksen siitä miten valtioneuvoston jäsen ministeri voi olla pidempään sairauslomalla tai vanhempainvapailla

valiokunta kaipaa yksimielisesti lisää avoimuutta johdon palkitsemiseen ja yhtyy asiantuntijakuulemisissakin esitettyyn näkemykseen siitä että suomessa yksittäisten johtoryhmän jäsenten palkitsemistietojen tulisi olla julkisia

kuntoutusta käytetään hyvin paljon muutenkin elämässä pärjäävien meidän liikuntaa harrastavien keski ikäisten koulutettujen naisten lisäkuntoutukseen eikä suinkaan pohjois ja itä suomessa missä sillä varsinkin olisi paljon kysyntää

sama laki on ajat ja iät määrännyt että rakennukset on pidettävä sellaisessa kunnossa että ne jatkuvasti täyttävät terveellisyyden turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa eivätkä rumenna ympäristöä

tässä niin kuin tarkastusvaliokunnan muissakin työläissä tutkimuksissa kohteeksi on otettu ongelma joka on a ratkaistavissa b miljardiluokan ongelma ja c ylisektoriaalinen eli ongelma joka on syntynyt päässyt kasvamaan pahaksi osittain siksi että sitä koskevat asiat käsitellään hyvin monessa paikassa ja sen myötä ei oikein kunnolla missään

sen lisäksi siis että itse rikoksesta olisi osoitettavissa että sen tekee joku ihminen yksilö joka saa yksilörangaistuksen joko sen asemesta tai sen rinnalla jatkossa myös yritys voi saada sakkorangaistuksen

kun terveydenhuollon toimijoita on paljon edellyttää se sosiaali ja terveysministeriön toiminnalta erityistä selkeyttä ja ohjausvoimaa sekä kokonaisuuden hallintaa

sen takia eduskunnalle jouduttiin valmistelemaan tutkinnan samaan aikaan jo käynnissä ollessa myös lakiehdotus joka tällä hetkellä on eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja saamieni tietojen mukaan aika pian sieltä valmistumassa

esimerkiksi ruotsista kysymissämme yhtiöissä kun vertailun vuoksi halusimme tietoja myös ruotsista kaikissa järjestään kerrottiin myös johtoryhmän yksittäisten jäsenten palkitsemistiedot julki

valiokunta pitää tärkeänä että torjuntatyötä pystytään entistä enemmän suuntaamaan piilorikollisuuden paljastamiseen ja ennen kaikkea kiinnijäämisriskin nostamiseen

ja kolmanneksi sitten erityisopetuksen vaikuttavuus missä suoraan sanoen on kysymys hyvinkin pelottavasta löydöksestä siltä osin että sopeutettua yksilöllistä opetussuunnitelmaa joka on tarkoitettu varhaisen puuttumisen metodiksi ala asteen oppilaille että he pärjäisivät kykyihinsä nähden parhaalla mahdollisella tavalla käytetäänkin merkittävässä määrin vasta yhdeksännen luokan puolessavälissä niin että ikään kuin siinä vaiheessa huomataan että nyt asiat eivät etene kun olisi pitänyt huomata ajat sitten ja sitä käytetäänkin metodina saattaa paperilla peruskoulu loppuun jos nyt näin suomeksi sanon suoraan

puoluerahoitusta koskevassa kertomuksessa on tarkastuksen kohteena kaikki kahdeksan puoluetta kahdeksan piirijärjestöä ja neljä puolueiden ilmoittamaa lähiyhteisöä siis täällä eduskunnassa olevat puolueet

silloin täytyy osata punnita se resurssinkäyttö että käytetään oikeissa paikoissa rahaa että joissakin asioissa etsitään näitä moderneja uusia tapoja tehdä asioita joustavammin ja uudella tavalla

arvoisa puhemies

valiokunta painottaa tietohallinnon vaativien hankkeiden asiakokonaisuuksien valmistelun ja päätöksenteon sekä etenkin hankkeiden toimeenpanon ja valvonnan edellyttämää ministeriön johtamis ja ohjausvastuuta

olen tällä viikolla tätä samaa asiaa pohtinut omasta pyynnöstäni myös eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin kanssa teemana vankeinhoito ja sen kestävä rahoitus ja nimenomaan laillisuusvalvonnan näkökulmasta resurssien suhdetta siihen millä tavalla kaikki oikeudet toteutuvat

kerron tästä paitsi siksi että tämä on rikosoikeudellisesti tärkeätä myös siksi että aivan viime aikoina on julkisuudessa esiintynyt väitteitä että yhteisörangaistus an sich olisi jotenkin rikosoikeudellisten periaatteiden vastaista että esimerkiksi rasisminvastaisen puitepäätöksen implementoinnissa ei voitaisi käyttää yhteisörangaistusta koska länsimainen oikeusjärjestelmä ei sellaista tunne

valiokunta pitää myös erittäin tärkeänä sveitsin tuoreen lainmuutoksen aiheuttamaa keskustelua siitä edesauttaisiko ylimmän johdon palkitsemisen kohtuullisuutta se että siirryttäisiin siihen niin kuin sveitsissä on päädytty siirtymään että ylimmän johdon palkoista päättääkin yhtiökokous eikä hallitus

hallituksen esityksessä perustuslain tarkistamiseksi selkeytetään ylimpien valtioelinten valta ja vastuusuhteita ja siten poistetaan valtiosäännön tulkintaan käytännön elämässä liittyneitä epäselvyyksiä

mutta valiokunta oli yhdessä sitä mieltä että nyt hallituksen esittämässä mallissa on sen verran vielä ongelmia että tämän aikatauluongelman takia poistimme ne pykälät nyt tästä kokonaan

arvoisa herra puhemies

silloin jos järjestö itse haluaa sääntöjään muuttamalla sallia nykyistä laajemman sähköisen osallistumisen sen yhdistys saa tehdä

terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten kosteus ja homevauriot ovat lisääntyneet niitä on merkittävästi mutta ne ovat lisääntyneet ja jos kurssia ei muuteta ne ovat lisääntymässä vielä lisää

viraston mukaan kirjanpidon esittelytapaan ajantasaisuuteen ja laatuun sekä käteisen rahan käsittelyyn on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota

arvoisa puhemies

tänään myöhemmin pöydällepanossa käsittelemme euroopan vakausasioita ja siellä teillä on pöydällä jo perustuslakivaliokunnan lausunto jossa poikkeuksellisesti perustuslakivaliokuntakin on päätynyt koska se kuuluu perustuslakivaliokunnalle arvioimaan lainsäädännön tarkkuutta tarkkarajaisuutta kerrotaanko asiat

nimittäin harmaan talouden torjunnan näkökulmasta se että saamme viimeinkin sen palveluväylän ja online rekisterit ja että viranomaiset pääsisivät niihin on aivan keskeistä

kuten nykyisinkin vaalipiiristä valittavien kansanedustajien lukumäärä määräytyy vaalipiirissä asuvien suomen kansalaisten lukumäärän perusteella

laskelmat ovat hyvin erilaisia vaihtelevia

toivomme voivamme palata niihin myöhemmin mutta tässä vaiheessa olisi tärkeätä ja toivottavasti suuri sali siihen yhtyy että tämä laki joka on kytköksissä myös uuteen perustuslakiin ja sen noudattamiseen tulisi voimaan ajoissa

kukaan ei pakota niitä yhdistyksiä jotka haluavat jatkaa nykyisillä toimintatavoillaan muuttamaan sääntöjään

yksityiskohdissa muun muassa siinä klassisessa kysymyksessä montako syrjäytynyttä nuorta meillä on laskutavat poikkeavat toisistaan hyvin paljon mutta mietinnöstä näette viisi erilaista tapaa laskea sen mitä syrjäytyminen maksaa

kysymys on todella aito ja hyvä myös muualla yhteiskunnan peruspalveluissa ja varsinkin perusoikeuksia lähellä olevissa palveluissa ja etenkin tuomioistuimen syyttäjälaitoksen mutta miksei yhtä lailla meidän perusturvallisuutemme näkökulmasta myös poliisin ydintoimintojen osalta ja niin edelleen

ensinnäkin esitämme että eduskunta hyväksyisi että hallitus ottaa huomioon mietinnössä esiin tulleet ongelmat ja huolehtii siitä että alan toimijoiden osaamista ja koulutusta parannetaan niin että jatkossa asianomaiset säännökset tunnetaan ja niitä myös noudatetaan ja valvotaan

asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi että vuoropuhelu tältä osin puolueiden ja tarkastusviraston välillä on hyvin rakentavaa ja ne muutostarpeet ja tarkennustarpeet mitä tarkastuksissa on löytynyt on otettu vakavasti opiksi ja korjattu jo toimintatapoja

riski ongelmien pahenemisesta on todellinen

suurin muutos aiempaan on että jatkossa vaalien tulos määräytyisi ehdokkaita asettaneiden koko maassa saamien äänimäärien perusteella

suomen rikoslaki on tuntenut yhteisörangaistuksen pitkään ja nyt siis taas kerran on uusi osoitus siitä missä sitä käytetään

harmaan talouden torjunnassa ei tule ottaa valiokunnan mielestä käyttöön keinoja jotka lisäävät merkittävästi byrokratiaa teettävät yrityksillä käsittämättömän paljon töitä kun samaan aikaan jos suomessa olisi hoidettu tämä valtit kuntoon niin nämä asiat olisivat tehtävissä tavalla joka ei ole kohtuutonta yrityksille joka on itse asiassa oikein yrityksille jotka hoitavat asiansa

lisäksi esityksessä kehitetään kansalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia ja samalla vahvistetaan valtiollisen järjestelmän perustana olevaa edustuksellista demokratiaa

maksupalvelulaissa säädetään lisäksi siitä mitä tietoja pankin tai muun maksupalveluja tarjoavan yrityksen pitää antaa toteutetuista maksuista asiakkailleen ja millä tavalla tiedot pitää antaa

luulen että lain perimmäinen tarkoitus on vielä niin tuoreessa muistissa että jos haluatte kerrata minkä takia tämä demokratian läpinäkyvyyttä korruption ehkäisyä ja eduskunnan päätöksenteon luotettavuutta lisäävä laki tehtiin niin löydätte sen tarkastusvaliokunnan mietinnön alusta kertauksena mutta en käytä nyt kun istuntokin alkoi vähän myöhässä yhteistä aikaa tähän perusviestiin

perustuslakivaliokunta toteaa että merkille pantavaa on ennen kaikkea tietynlainen ylimalkaisuus jolla kuvataan päätöksenteon jakautumista yhtäältä yksimielisyyttä edellyttäviin päätöksiin ja toisaalta määräenemmistöllä tehtäviin päätöksiin

netin kautta voidaan jatkossa jos siis yhdistys itse niin haluaa ja säännöissään määrittelee ne alat millä näin toimitaan osallistua päätöksentekoon kokouksen aikana sekä ennen kokousta

näin myöten se että euroopan tasolla yhteisörangaistusta käytetään muun muassa näissä ympäristörikoksissa on nimenomaan länsimaisen oikeusjärjestelmän peruselementtejä ja toimii näin aivan hyvin

näitä on aika paljon ja ehkä se eduskunnan oikeusasiamies paunionkin esille tuoma ajatus siitä että jatkossa ihmisoikeusselonteon lisäksi jokainen hallitus tekisi ihmisoikeusstrategian jolla se eduskunnalle selvemmin osoittaisi toimintojen ja rahoituksen suhteen perusoikeuksien näkökulmasta olisi toimivampi malli kuin tämä sinänsä ihan mielenkiintoinen ajatus mitä te esititte

lähes kaikki asiantuntijat olivat toisistaan tietämättä sitä mieltä että tällä yhteiskunnalla on tarpeeksi rahaa hoitaa tämä ongelma

vaalirahoituslakia puolestaan sovellettiin ensimmäisen kerran kunnallisvaaleissa

palkitsemisohjeen lähtökohtana on kohtuus ja keskustelussa ja ohjeistuksessa varmasti tätä kohtuutta on pyritty jo tavoittelemaan mutta valiokunta päätyi yksimielisesti ja myös monen asiantuntijan suosituksesta jatkokehittämään valtioneuvoston toimia myös sen itse peruspalkan osalta sillä nyt kun optioita ja muita kannusteita on rajattu niin hyvin laaja huoli asiantuntijoiden keskuudessa ja myös ehkä kansainvälisiä esimerkkejä asiasta oli esitettävissä oli siitä että sitten itse peruspalkka alkaa nousemaan kun kaikki tuijottavatkin optioita tai kannustinjärjestelmiä

kyse on siis niistä tapahtumatiedoista jotka asiakkaat nykyisin saavat esimerkiksi pankin tiliotteesta verkkopankista tai luottokorttilaskusta

toiseksi eduskunta toivottavasti päätyy edellyttämään esittämällämme tavalla että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ja käyttää pikaisesti syksyllä voimaan tulleen tietohallintolain mahdollisuutta säätää asetuksin muun muassa niin sanotuista avoimista rajapinnoista

tämä osallistumismahdollisuus ennen kokousta ei kuitenkaan koske poliittisia puolueita koska poliittisilla puolueilla on tiettyjä vastuita ja velvollisuuksia muun muassa vaalilainsäädännön mukaisesti ehdokaslistojen asettamisessa ja muussa

jo olemassa olevien resurssien järkevä käyttö mahdollistaa sen että tämän mittaluokan huonosti hoidettu asia pystytään korjaamaan ilman että täytyy nostaa veroja tai että pitäisi siirtää joltain toiselta sektorilta rahaa näihin asioihin

että helpolla tavalla toimintansa ilmoittamalla voi toimia ja kilpailla rehdisti ja ne kilpailijat jotka toimivat epärehdisti jäävät kiinni

arvoisa puhemies

lisäksi on joitakin asioita jotka nyt laajenevat muun muassa tiettyjen vaarallisten aineiden luonnonsuojelurikkomusten osalta mutta ne ovat yksityiskohtia joihin me voimme palata sitten keskustelussa jos ne eduskunnan salia puhututtavat

uutta on ensinnäkin se että jos tiedot maksuista on sovittu annettavaksi verkkopankissa pankin pitää säilyttää tiedot verkkopankissa asiakkaan saatavilla vähintään vuoden ajan

aivan lopuksi en itse voi olla viittaamatta hallituksen esitykseen joka siis nyt laitetaan pöydälle tänään myöhemmin jatkuvaan istuntoon

mutta tässä on selvä linkki tänne it uudistusten maailmaan ja puutteet harmaan talouden strategisessa torjunnassa ovat osittain myös puutteita it johtamisen ongelmissa

mutta joitakin lukuja

kysymys on tarkastusvaliokunnan yksimielisestä mietinnöstä koskien senaatti kiinteistöjen toimintaa ja roolia sekä valtiovarainministeriön roolia senaatti kiinteistöjen tulosohjaajana ohjeistajana ja omistajaohjaajana

muun muassa ministerien poliittisen esikunnan rooli ja koko ovat kasvaneet eikä esikuntien rooli ole käytännössä selkeä

seuraavaksi paikat jaettaisiin vaalipiireihin

siellä lähdetään varovaisemmin liikkeelle niin että jos haluaa muuttaa sääntöjä voi mahdollistaa kokouksenaikaisen päätöksenteon niin sanotun online päätöksenteon mutta offline päätöksenteko ennen kokousta ei vielä ole puoluerekisteriin merkityissä järjestöissä mahdollista

samanaikaisesti esitämme että kun päätetään sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteista ja järjestämisvastuista tulee samalla linjata tietohallintorakenteen vaatima toimivalta ja vastuusuhteet tavalla joka ei jätä epäselvyyttä siitä millä toimijalla on viimekätinen vastuu asiasta

ylitakaus poikkeaa varsinaisesta takauksesta kuitenkin siinä että jos suomi joutuisi maksamaan ylitakauksen perusteella sille syntyy välitön takautumisoikeus muihin takaajiin nähden

kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen neljä heistä määräajan jälkeen

valiokunta on tällä vaalikaudella saanut teidän tukenne yksimielisesti ponnelleen siitä että suomen pitäisi olla yksi niistä maista joissa verovajetta parlamentissa arvioidaan vähintään kerran vaalikaudessa mieluummin vuosittain

syyttäjiä on enemmän talousrikoksissa ja ylipäätänsä kuin koskaan ja ministeri holmlund on tässä salissa vaikka kuinka monta kertaa kertonut löytyy eduskunnan pöytäkirjoista kuinka paljon enemmän kuin aikaisemmin poliiseja on nyt talousrikosten kimpussa

tämmöisellä lauseella tosiasiassa kerrotaan asia joka olisi pitänyt esitellä suoraan

sen takia valiokunta esittää teille kaikille koko eduskunnalle myöhemmin lukemani ponnen hyväksyttäväksi tältä osin omistusohjausta kaikissa äsken luettelemissani ministeriöissä kehitettäväksi

jos asiakas maksaa esimerkiksi pysäköintimaksuja raitiovaunulippuja tai konserttilippuja matkapuhelimella teleyrityksen pitää antaa maksuista olennaisesti nykyistä tarkempi erittely jotta asiakas voi varmistua häneltä laskutettavien maksujen oikeellisuudesta

kysymys on siitä että palveluiden painopiste olemassa olevilla resursseilla ja osaavilla ihmisillä voidaan niin kuin esimerkiksi imatran kaupunki on jo tehnyt siirtää riittävän varhaiseen vaiheeseen riittävän pitkäaikaiseen matalan kynnyksen moniammatilliseen osaamiseen pois siitä mikä tapahtuu aivan liian myöhään liian kalliilla korkeilla kynnyksillä useilla lähetteillä ja toistan vielä erittäin kalliilla hoitomuodoilla

oecd maista suurin osa parlamenteista toimii näin ja silloin kun verovajetta arvioidaan niin päästään paremmin strategiseen johtamiseen myös harmaan talouden torjunnassa

kolmanneksi toivon että yhdytte valiokunnan esittämään ponteen siitä että asia on niin kiireellinen niin tärkeä ja asiassa on kyse valtavista summista rahaa mutta myös meidän terveydenhuollostamme ja kansalaisten oikeusturvasta siis jopa terveydestä ja hengestä että hallitus jo tämän vuoden loppuun mennessä raportoi niistä toimista joihin se on ryhtynyt tämän mietinnön aikaisempien ponsien osalta

tarkastusvaliokunta on niin kuin mietinnöstä näette perehtynyt tähän asiaan kuuntelemalla kymmeniä ja kymmeniä asiantuntijoita ja kirjallisesti saanut lausuntoja yli sadalta taholta

näin voidaan siis toimia yhteiskunnassa laajasti muualla ja muun muassa täällä yksimielisesti hyväksytty asunto osakeyhtiölaki vahvisti tämän periaatteen

eikä tässä vielä kaikki

perustuslakivaliokunta piti tuolloin tärkeänä että ja tämä on ihan selvää tekstiä perustuslakivaliokunnan mietinnöstä valtiosihteerijärjestelmään siirryttäessä luovutaan ministeriöihin nimitettävistä muista poliittisista avustajista

laskennassa varmistetaan että kaikki puolueen valtakunnallisen paikkamäärän mukaan saamat paikat tulevat jaetuiksi ja toisaalta pidetään kiinni siitä että vaalipiirien kansanedustajamäärä pysyy ennallaan

kun teille on esitetty hallituksen esityksiä tietyistä ministeri kiviniemen alaisuudessa olevista sijoituslainsäädännöistä siinä samassa yhteydessä on kerrottu myös että hallituksella on työn alla ne toimivaltuuksien lisäämiset mitä muun muassa tässä nyt puhutussa selvityksessä esitetään veroviranomaisille muun muassa tiettyjen rahaliikenteiden seuraamisessa ja näiden rekisterien katsomisessa

valtiovarainministeriö on tämän ponnen lukenut mutta todennut sen toteuttamisen niin vaikeaksi löydätte mietinnöstä kootut selitykset miksi se on niin vaikeaa

tämän kaltaista tärkeissä asioissa todennäköisesti vain ja ainoastaan kiireestä johtuvaa epätarkkuutta ei voi hyväksyä

valtioneuvoston muodostaminen siirrettiin eduskunnan välittömään ohjaukseen

tarkastusvaliokunta joutui myös järjestämään ylimääräisen asiantuntijakierroksen omasta tiedonsaantioikeudestaan koska kaikki lähestytyt tahot yritysmaailmassa eivät antaneet tietoja pyydetyssä muodossa tai ei alkuun kaikilta osin

kaikki nämä myös suullisten kuulemisten asiakirjat ovat julkisia ja yksityiskohtaisesti epäkohdiksi koetut asiat löytyvät niistä asiakirjoista mutta olemme päätyneet eduskunnan käsittelyn helpottamiseksi kokoamaan havaintoja ja ne kokoavat johtopäätökset tässä seuraavassa esittelen

mutta myös korostaisin että tämä sopimus ja tämä toimeenpano ovat korruption torjunnan näkökulmasta tärkeämpiä kuin moni muu toimenpide

tasavallan presidentin päätöksentekoa koskevaa sääntelyä uudistettiin vahvistamalla eduskunnalle vastuunalaisen ja luottamuksen varassa toimivan valtioneuvoston asemaa presidentin päätöksenteossa

uskon että aika monet yhdistykset jotka päätyvät sääntöjään tältä osin muuttamaan päätyvät säännöissään myös rajaamaan etäosallistumisen tiettyihin kysymyksiin esimerkiksi henkilövalintoihin taikka johonkin muuhun tarkkaan rajattuun asiaan

meidän eduskunnassamme kaikkien valiokuntien on alettava antaa nopeammin palautetta siitä että virkamiehille on annettava aikaa ja riittävästi resursseja ja kollegoita että he kerkeävät kirjoittaa nämä esitykset kunnolla

mutta näillä näkymin ei vielä muutamaan vuoteen päästä siihen eduskunnan vaatimaan tilanteeseen että suomessa niin kuin enemmistössä oecd maista eduskunta saisi valtioneuvostolta arvion verovajeen suuruudesta ja sen sisällöstä ja tätä kautta pääsisi arvioimaan missä kaikista suurimmat kalat harmaassa taloudessa liikkuvat

järjestelmä on hieman monimutkaisempi kuin nykyjärjestelmä mutta se on täysin luotettava ja pienellä tutustumisella täysin ymmärrettävä ja looginen

rakennuksen elinkaaren aikainen ja rakentamisen kosteudenhallintaa koskeva neuvonta on lähes olematonta valtion tasolla

arvoisa herra puhemies

jos me katsomme euroopan sisälläkin sitä pahentunutta tilannetta että useissa jäsenvaltioissa korruptio on nyt talouslaman myötä pahentunut puhumattakaan euroopan unionin ulkopuolisessa maailmassa niin silloin siinä että euroopan neuvoston piirissä jäsenet kuitenkin sitoutuvat tämmöiseen pohjoismaiseen ajatteluun ei ole kysymys vain avoimuudesta ja demokratiasta vaan hyvin paljon myös korruption torjunnasta sitä kautta myös järjestäytyneen rikollisuuden ja nyt kun katsotaan näitä terrorismin rahoituskuvioita jopa terrorisminkin torjunnasta

on sangen epätavallista joutua vaatimaan hallitukselta että se huolehtii varsin keskeisen lain valtionosuuslain ja laajemminkin lain ja hyvän hallinnon tuntemisesta noudattamisesta ja soveltamisesta

minusta on todella tärkeätä että edustaja autto heti alussa kertoi että hallituksen esitys alun perinkin oli jo tältä osin toinen kuin se legenda joka kiertää nyt sähköposteissa että tämmöinen sata ja yksi dalmatialaista tarina olisi mahdollista tämän lain myötä eli että löytöeläimet saattaisivat päätyä erittäin kivuliaisiin tai muihin eläinkokeisiin että jos lemmikkisi katoaa niin seuraavan kerran se on jossain mengelen käsissä

kyseessä on käytyjen tasavallan presidentin vaalien vaalirahoitusprosessin se vaihe jossa tarkastusvaliokunta ilmoittaa eduskunnan suurelle salille oman näkemyksensä siitä mitä valtiontalouden tarkastusvirasto on jo tässä tarkastusvaiheessa tehnyt ja mitä esiin on tullut

asiantuntijakuuleminen teki hyvin selväksi sen että kun eduskunta perustuslain muutoksella edellisen vaalikauden alkuun alkaen perusti tarkastusvaliokunnan ja määräsi sille hyvin laajat tiedonsaantioikeudet jotka sieltä mietinnöstämme yksityiskohtaisesti näette niin siinä yhteydessä oli selvää että valiokunnan tiedonsaantioikeus on yleinen se perustuu valiokunnan arvioon tiedon tarpeesta eikä esimerkiksi silloin voida lähteä siitä että kun osakeyhtiölaissa osakkaita käsketään kohdella tasapuolisesti niin valtion enemmistöomisteisissa osakeyhtiöissä tarkastusvaliokunta arvioitaisiin yhdeksi omistajaksi

suomen ulkopolitiikan johto kirjattiin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yhteistoimintaan kuuluvaksi ja näin siis on tarkoitus olla jatkossakin

teille on sähköpostissa jaettu mallilaskelmia

sitä ei ole keskitetty yhdellekään toimijalle

en epäile että on ollut tarkoitus harhauttaa tai saattaa harhaan ketään mutta tiedän että arjen työssä virkamiesten kiire on todellinen ongelma ja se näkyy silloin tämän kaltaisena kirjoittamisena

uusi laki ei millään tavoin estä sitä että tiedot tilitapahtumista annetaan edelleen kirjallisella tiliotteella niille asiakkaille jotka sellaisen haluavat

asiantuntijakuulemisissa näiden vuosien varrella arvan ratkaisemassa järjestyksessä on kuultu muun muassa kaikkia eduskunnassa edustettuina olevia puolueita

se kuuluu ensin rakentaa ja ennen kaikkea on tärkeätä että se on yhdessä paikassa

katsokaa puolenvälin selvitystä siellä hallitus on sitoutunut tähän asiaan